hallituspuolueiden edustajat valtiovarainvaliokunnassa ottivat erittäin positiivisen kannan lupasivat hoitaa tämän asian ja omassa puheenvuorossani koska tulin sivusta sanoin vaan että toivottavasti tämä nyt edes jollain lailla hoidettaisiin loppuun

ja toiminnanjohtaja rauno loukkola jatkaa vielä minusta hyvin terävästi ja viisaasti

miksi ei olla enää liikuttavan yksimielisiä

kuntoutusmäärärahaa höylätään joka vuosi kohtuuttomasti vaikka kaikki tunnustavat että kuntoutuskustannukset kasvavat veteraanien kunnon heikentyessä

puhutaan yhdellä lailla tässä kerrotaan miten liikuttavan yksimielisiä me olemme ja aivan toisenlaista puhetta sitten kuitenkin käytännössä kun ei olla aivan itse henkilökohtaisesti vastuussa

puhun näin voimakkaasti sen takia että en kerta kaikkiaan voi hyväksyä tätä menettelytapaa enkä tiedä miksi meillä ei kukaan tässä maassa pysty lyömään nyrkkiä pöytään niin että veteraanikuntoutus olisi saatu oikeille raiteilleen

pidin tämän puheeni sen takia että pääministeri tänään sanoi miten voimme tehdä tehokkaammin asioita miten pystymme takaamaan kansalaisille riittävät palvelut vähemmällä työvoimalla

me pystymme tekemään sen semmoisella kehysbudjetoinnilla joka on usean vuoden pituinen jossa on selkeästi tarkasteltu ne toimenpiteet mitä tarvitaan ja silloin turvataan vaalikausien ylimenevä hyppelehtiminen väärällä tavalla ja saadaan tietyt asiat kuntoon

olisin voinut puhua myöskin perustienpidosta rataliikenteestä pohjois pohjanmaalla joka uhkaa katketa aivan näistä samoista syistä

väylänpidossa on vaikeuksia rautateillä on vaikeuksia

meillä on paljon kehittämistä näissä asioissa mutta saatettakoon nyt edes sotaveteraanien henkilökohtainen kuntoutus ajan tasalle

mutta silti puuttuu semmoinen yksilökohtainen ajattelu

meidän kansassamme ei ole tämmöistä kykyä tai halua tai voimaa ja minusta jos eivät nämä rahalliset ja muut organisatoriset puolet järjesty kuntoon niin lopetettakoon ainakin puheet

se on jokaisen helppo tehdä

tässä on turha käyttää korulauseita jos kaikki muu on organisaatiossa syynä ettei varsinaiseen kohderyhmään oikein voida sitten vaikuttaa niin kuin heidän tarpeensa vaatisivat

arvoisa herra puhemies

hemmilän hyvin asiallisen ja monipuolisen puheenvuoron tässä edellä pidettynä joka piti sisällään aika paljon niitä ajatuksia mitä minullakin olisi ollut ja sehän perustui aikamoiseen kokemukseen ja asiantuntemukseen myöskin hänen puheenvuoronsa

myös muissa edustajien puheenvuoroissa on ollut samanlaista henkeä enkä halua siltä osin toistaa tätä kaikkea

mutta muutaman sanan haluaisin sanoa tästä soveltuvuuden arvioinnista ja siihen liittyvistä seikoista koska se näkyy nyt olevan yksi seikka joka ehkä lopputuloksen osalta ei ollut aivan sellainen kuin sen ehkä olisi pitänyt olla

lähinnä minua närästää aika lailla se että lääkäreille laitettiin nyt pakollinen lakisääteinen velvoite silloin kun se sattuu tulemaan mieleen tai muuten ilmoittaa tietyistä terveydenhuollon ja potilaan asioista poliisille

tätä soveltuvuuttahan on käsitelty ihan valiokunnan tekstin mukaan hyvin asiallisesti maa ja metsätalousvaliokunnassa myöskin puolustusvaliokunnassa ja todettu muun muassa hallintovaliokunnan toimesta että poliisilla on oikeus saada ampuma aseen hankkimisluvan hankkijasta sellainen lääketieteellinen arvio jonka perusteella lupaviranomainen voi arvioida hänen soveltuvuuttaan ampuma aseen hallussa pitämiseen

kyllä tämän olisi luullut semmoisenaan aivan selvästi tässä asiassa riittävän vaikka jatkossa todetaankin että lääketieteellistä arviota ei ole edes tarkoitus kaikissa tapauksissa pyytää

perustuslakivaliokuntakin on ollut tässä hivenen mukana

ja sitten lisätään vielä se että tässä laissahan todetaan että myöskin tulevaisuudessa henkilökohtaista soveltuvuutta selvittävä testi tulee mukaan tähän kuvioon

kun tästä nyt hypätään eteenpäin siihen pykälään jossa sitten määrätään yhdelle ammattikunnalle suomessa pakkovelvoite tiedottaa toisen ihmisen terveydentilasta joitain asioita jos hän sattuu siitä olemaan jotain mieltä niin luulisi että se olisi perusteltu aivan toisella lailla kuin nyt tässä hallintovaliokunnan mietinnössä tältä osin tehdään

minusta ne ovat tyypillisiä byrokraattisia kuvioita joilla vaan mielipiteellisesti katsotaan että se nyt ei ehkä ihan riitä että on oikeus tarvittaessa ilmoittaa

vedotaan myöskin ruotsissa olevaan tilanteeseen mutta ei kerrota esimerkiksi ruotsin viranomaisten kokemuksia tästä asiasta miten käy kun asia tehdään pakolliseksi

ymmärtääkseni ed

potilas on aivan aseeton terveyskeskuslääkärin edessä puhumattakaan erikoislääkäristä jos tämä saa vaan päähänsä ilmoittaa oman oikeusturvansa takia että tälle potilaalle en asetta suosittele

se on aivan selvä asia että tässä käy näinpäin

toisaalta ei voi millään lailla lähteä siitä että lyhyen kontaktin perusteella pystyy näin vaikeassa asiassa sanomaan selvän määräävän mielipiteensä joka tuntuu kaikkinensa vielä aika ehdottomalta

minä olen aivan ihmeissäni arvoisa puhemies

meidän oikeuksi valtioksi sanoo oikeusvaltioksi sanotussa suomessa että tämmöinen lainsäädäntö tältä osin on mahdollista kun varsinkin silloin jo ajokortin saamisen yhteydessä puhuttiin tästä samasta asiasta pitääkö lääkäreillä olla velvoite vai oikeus

se on täysin erilainen asia periaatteessa mutta siinä jo niitä kieliä liikuteltiin joissa haluttiin myöskin ammattikunnan salassapitoasia pitää erittäin pyhänä ja sitä kautta puolustaa potilaan asioita oikealla tavalla analyyttisesti ja asiallisesti

se halventaa näitä tilanteita ja lopputulos ei ole edes sen mukainen kuin tässä nyt sitten valiokunnassa on ilmeisesti täysin mielipiteisiin nojautuen luultu

minusta se on aika sääli ja käsittääkseni tästä asiasta ei oikein asiantuntijoiden kesken suomessa ole edes käyty keskustelua ei hallintovaliokunnassa eikä muuallakaan eli se on siinä mielessä otettu keskentekoisena tänne

laukkanen täällä kysyi tai jollain muulla muodolla

huomioidaanko siinä myöskin tämmöisiä perinteisesti ei sotilaallisia komponentteja kuten esimerkiksi sitä että asevelvollisuusaika sosiaalistaa ja opettaa ryhmässä toimimista ehkäisee syrjäytymistä toimii maahanmuuttajien kotouttajana edistää kansanterveyttä ja tietenkin tuottaa reserviä ja tuottaa henkilöstöä kriisinhallintatehtäviin

tälle asialle ei nyt mahda yhtään mitään mutta arvon puhemies halusin saada nämä vaan eduskunnan pöytäkirjoihin edes julki koska tässä kyllä virhettä ollaan tekemässä

se vaikuttaa yhteiskuntaan uudessa systeemissä paljon enemmän kuin nykyisin olemme havainnoineet

käytännössä usein nämä kynnykset ja ovien leveydet ovat sen suuntaisia asioita ettei niitä voi suunnittelussa tähdentää tai tarkentaa vaan ne pitää vasta toteutusvaiheessa katsoa

arvoisa puhemies

koulusurmat ikävä kyllä varmaan eivät lopu ainakaan tämän lain takia

palaan vielä tähän ilmoitusvelvollisuuteen sikäli että täällä hallintovaliokunnan tekstissä sanotaan näin vaan

kysymys on sellaisesta ilmoituskynnyksen arvioinnista joka lääkärin koulutuksen ja kokemuksen perusteella voidaan siinä tehtävässä katsoa kuuluvan hänen ammattitaitoonsa

tämä on mielipide eikä tieto ja sen takia kyllä ihmettelen että se tähän on otettu varsinkin kun myöhemmin todetaan että asetuksella tästä kaikesta säädetään myöhemmin

miksi oikeus ei riittänyt tässä

arvoisa puhemies

semmoiset kuuluisat kansainväliset poliitikot kuten metternich vilhelm i ensimmäinen saksan yhdistäjä aikanaan winston churchill ja tietysti myös robert schuman ovat olleet tärkeitä henkilöitä joilla on ollut sama idea enemmän tai vähemmän takana

tämä on varmasti syytä muistaa

hän sanoi että tässä ei ole selviä uusia voimakkaita peruslinjausmuutoksia ja korosti sitten minusta hyvin mukavasti sitä että viime kädessä koko eun toiminnassa on kysymys poliittisesta tahdosta

arvoisa puhemies

suomihan on allekirjoittanut tämän euroopan rahoitusvakausvälineen puitesopimuksen ja kun lukee valtiovarainvaliokunnan mietinnön läpi niin on tietysti selvää että se menee lävitse myöskin täällä täysistunnossa

kyse on jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta ja keskinäisestä luottamuksesta siihen että kaikkien edut tulevat parhaiten ajetuksi unionin piirissä tehtävällä yhteistyöllä

muutama havainto sieltä vähän niin kuin taustaymmärtämys tälle isolle vaikealle monimutkaiselle aika hämäävälle asialle jossa ei oikein tiedä välillä kehen luottaa ja kehen ei

on aivan selvää että näin isossa asiassa näin monen sadan miljoonan yhteisössä aina on hyviä ja huonoja asioita ja vain rakentavasti negatiivisia asioita tarkastellen me voimme päästä eteenpäin

siinä mielessä ihmettelen vähän perussuomalaisten hyvin negatiivista asennetta joka ei ole rakentava eikä selvästi oikeastaan minkäänlaista ehdotusta tekevä

itse tästä koko prosessista haluaisin nimetä muutamia asioita joihin meidän suomessa varmaan kannattaisi puuttua ihan parantavassa mielessä

silloin alkoivat nämä subprime lainojen ongelmat

olen itse kovasti kannustamassa meitä myös siihen tavalla tai toisella

se on yksi keino saada suomen eduskunta tähän mukaan niin että tämä sali kytketään jotenkin myöskin vähän toisenlaisella tavalla kuin mitä nyt tehtiin

tuolloin näiden uudenlaisten asuntolainojen ideana oli se että lainanottaja maksaa kaksi ensimmäistä vuotta alhaista korkoa mutta sen jälkeen korko nousisi

houkuteltiin pankkien asiakkaiksi henkilöitä joille ei olisi lainoja pitänyt myöntää lainkaan

arvoisa puhemies

tämä ensimmäinen selonteko liikennepolitiikan linjoista on tietysti keskeinen

siis ei lainkaan

kaiken lisäksi uskottiin että nuo asuntotalouspoliittiset virheet saattavat kumuloitua täysimittaiseksi kriisiksi

tällaista moninaista esimerkistöä selvällä suomen kielellä voitaisiin aivan hyvin tehdä paljon enemmän jolloin tieto lisääntyisi ja sitä kautta ahdistus myöskin vähenisi

toinen asia mitä kaipaisin aika lailla on se että suuressa valiokunnassa jossa olen pitkään ollut jäsenenä me olemme aika reaktiivisia ja me olemme kyllä yleensä hyvällä tavalla luotettavasti ja ahkerasti näiden asioiden puolesta mutta kieltämättä me emme ole proaktiivisia

kuitenkin puhutaan liikenneturvallisuudesta

miettikääpä arvoisat kuulijat näitä prosesseja

suurella valiokunnalla ei ole oikein kunnon metodisia keinoja siihen puhumattakaan siitä mitenkä eduskunta tarvittaessa signaloisi joistain asioista ja tekisi aloitteita euhun päin

usan investointipankit olivat silloin nimittäin pyrkineet markkinoimaan uusia rahoitusinstrumentteja

tästä näkökohdasta haluan vähän tarkastella tätä asiaa koska en ole kuullut täällä vaikka olen lähes koko ajan ollut paikalla kenenkään kiinnittäneen tähän juuri lainkaan huomiota

pääministeri vetosi että totta kai kaikki arkiset asiat hyvin pitkälle ovat hallituksen käsissä mutta eduskunta on tässä mielessä vähän vaan altavastaaja niiden asioiden suhteen mitä päälle sitten sattuu tulemaan

nämä termit on laitettu tänne sisälle mutta kokonaiskäsittely liikenneturvallisuudesta ihan siltä kohdin miten se koskee kuolleita ja vaikeasti vammautuneita ja muita loukkaantuneita ja koko inhimillistä hätää on jätetty tässä kyllä jostain syystä aika pienelle ja se on vähän sekainenkin

koko tähän edustamiseen liittyy myöskin sitten eräs seikka josta täällä ohimennen vähän puhuttiin ja se on tämä meidän tasavallan presidentin perustuslaillinen asema tässä kaikessa

ja kuitenkin näitä asioita opetettiin amerikassa muun muassa harvard business school nimisessä yliopistossa joka on yksi maailman tunnetuimpia tämän alan eksperttilaitoksia

mutta haluan täällä sanoa julki sen mitä siellä toivoin näiltä asiantuntijoilta että on jatkossa tasavallan presidentin asema suomessa mikä tahansa niin minä näkisin kyllä suuren valiokunnan varapuheenjohtajana että silloin kun tasavallan presidentti neuvottelee pitää puheita käy yhteisiä palavereita eu asioista brysselissä tai jossain muualla eu instituutioiden kanssa niin koen sen mielenkiintoiseksi vähintään jopa vähän omituiseksi että minkäänlaista raportointia sitä kautta ei tule suurelle valiokunnalle vaikka käytännössä pääministeri ja kaikki ministerit käyvät suuressa valiokunnassa sekä ennen että jälkeen brysselissä käynnin

kyllä nollaan pitäisi tietysti tähdätä eikä etukäteen jo myöntää että ilman muuta kuolee vähintään sata

ystäväni lähetti tarkempaa tietoa autoteollisuudesta te tiedätte kaikki miten siinä on nyt viimeisen kolmen vuoden aikana käynyt lentoliikenteestä laivaliikenteestä telakkateollisuudesta ja metsäteollisuudesta

sehän on moninkertainen riippuen siitä minkälaiset vammat ovat merkittäviä mutta ei kukaan meistä halua saada invaliditeettiä esimerkiksi kasvoihinsa niin että lähtee puolet hampaista ja nenästä kuusi seitsemän hammasta niin kuin sanoinkin puolet kielestä jnp

halusin nämä vähän kaukaisemmat asiat kytkeä tähän sillä lailla että koko tätä puuhaa ovat olleet johtamassa erittäin oppineet miehet ja naiset

siellä on aivan muunlaiset systeemit jotka tähän ovat johtaneet ja minun kysymykseni on vaan se että jos oppineet ja koko ikänsä talouselämässä toimineet korkeissa asemissa olevat ihmiset johtavat talouden tällaiseen suuntaan mikä sen sitten voi sieltä enää korjata tai oikaista oikealle paikalleen

ne eivät näy näissä mutta ne johtavat monenlaiseen muuhun ongelmaan ja siinä liikenneturvallisuudessa on kyllä paljon semmoista parantamisen varaa joka tässä fyysisessä ympäristössä nostetaan vähän esille mutta johon ei kunnolla pureuduta

kansainvälisesti olen näitä onneksi päässyt eduskunnan kautta katsomaan sekä amerikkaan että eurooppaan ja eri puolilla nihkeästi lopulta on myönnetty että kaiken takana on ahneus

minä luulen että yksi sun toinen täällä haluaisi kuulla esimerkiksi minkälaisia terveydenhuollon rasitteita tulee tästä liikenteestä ja toisaalta mitä siellä sitten pelastetaan

sehän on kaikissa meissä ihmisissä oleva luonteenominaisuus

käsitellään rattijuopumus ja puhutaan paljon turvalaitteista hyviä asioita nekin

mutta ehkäpä tähän loppuun vielä luen maininnan sivistysvaliokunnasta joka on aivan erityisesti havainnut sen seikan mitenkä inhimillinen virhe näyttelee suurta osaa tässä meidän liikenneturvallisuudessa

minusta kun tätä kaikkea ajattelee tästä näkökulmasta niin kyllä lääkärinä oikeastaan tuijottaa potilasta josta ei oikein tiedä miten sitä pitäisi hoitaa

selonteossa ovat painottuneet erityisesti tekniset ja infrastruktuuriset keinot

sivistysvaliokunnan saaman selvityksen mukaan pitkäaikainen onnettomuuskehitys kertoo kuitenkin sen että usein vakavien onnettomuuksien taustalta löytyy inhimillinen virhe

yhä useammin on löydettävissä syy yhteyksiä vuorovaikutustaitojen puutteellisuuksiin riskien vähentymiseen ja tunnistamattomuuteen sekä oman tilan hallintataitojen puutteellisuuksiin

missään ei edes erityisesti puhuttu että pitäisi puuttua vieläkään ei ole puhuttu missään suuren valiokunnan kyselyissä ja muissa joita olen pääministeriä myöten kysynyt mitä olisi pitänyt tehdä mikä olisi se tapa ollut millä olisi kerta kaikkiaan laitettu asiat kuntoon

siis ratin ja selkänojan väliin jota oikeastaan tässä ei sanota missään muualla